mutta jos tässä arvoisa puhemies käy myös läpi tätä talousvaliokunnan lausumaehdotusta niin siellä siis puhutaan ajojärjestyksestä mikä on erinomaisen hyvä asia

se merkillisyyshän tässä esityksessä on että tämä pykälän peruste vaikuttaa paremmalta kuin itse pykälä ja sitä kyllä varmasti täällä eduskunnassa on syytä hieman punnita ja arvioida onko tämä kohdallaan

erittäin hyvänä seikkana tässä pidän sitä koskien hallituksen rakennepoliittista ohjelmaa joka on marraskuussa yksimielisesti hyväksytty että tämän lakiesityksen kautta aivan selkeästi lupamenettelyjä tullaan helpottamaan

toivoisin kuitenkin vielä tässä yhteydessä ministeriltä ikään kuin vakuutukseksi koska tämä on oikeastaan se keskeinen kysymys että jos ajatellaan suurempia toimijoita joilla on tietyt tekniikat hallussa on pienempiä toimijoita joilla ei välttämättä sitä teknologiaa tällä hetkellä riittävästi

ja tämä on se keskeinen tärkeä viesti myös elinkeinoelämälle ja toivon että tähän liittyvät suoluokitusasteikot ja niin edelleen saadaan myös toimimaan

niin ei tässä nyt kysyisi sen kysyisin vielä ministeriltä ole onko todella niin että jos tällaisilla ratkaisuilla mennään eteenpäin niin ei myös alueellisestikaan kohtuuttomia hallinnollisia kustannuksia olisi sitten tulossa

pohjoismaiden neuvoston toimintakertomuksessa viime vuodelta todetaan että ulkoministerit ovat hyväksyneet pohjoismaisen solidaarisuusjulistuksen

pohjoismaiden konservatiivit ovat perustaneet työryhmän jonka tehtävänä on tuoda suuntaviivoja pohjoismaiden ulko ja turvallisuuspolitiikkaan mukaan lukien puolustuspolitiikka

kun lukee esityksen pääasiallista sisältöä voi todeta että lain tarkoitus on toimia todellakin ennalta ehkäisevässä roolissa ikään kuin varoittimena niin kuin edustaja koprakin tuossa toi esille

kysyisinkin

tilanteet joissa rikostaustaotetta voidaan pyytää on rajattu tiukasti joten voi kuvitella että turhaa ruuhkaa otteiden pyytämisessä ei tulla näkemään

esityksessä todetaan että menettelyllä ei ole tarkoitus hankaloittaa vapaaehtoistoimintaa mistä syystä menettelystä on pyritty luomaan joustava

vapaaehtoistehtävän järjestäjän huolenpitovelvoitteen noudattamisen varmistamiseksi rikosrekisteriotetta pyydettäessä hakemukseen olisi vapaaehtoistehtävää sen järjestäjää ja vapaaehtoista koskevien yleisten tunnistetietojen lisäksi liitettävä selvitys lapsen henkilökohtaisen koskemattomuuden turvaamiseksi tehdyistä toimenpiteistä ja siitä että organisaation johto on ne hyväksynyt

mitä vapaaehtoistoimintaa harjoittavalta järjestäjältä oikein odotetaan

arvoisa puhemies

kun menettelystä halutaan tehdä joustava on sen syytä olla sitä myös tämän yksityiskohdan osalta jotta tärkeä työ tulee tehdyksi

hallituksen esitys kilpailulain muuttamisesta on tarpeellinen ja nostaa esille monia ongelmia suomen päivittäistavaramarkkinoilta niin kuin edellisissä puheenvuoroissa on jo esille tuotu

muutama edustaja tuossa toi esille sen pitäisikö tämä rikostaustaote pyytää aina automaattisesti kaikista vapaaehtoistoimijoista

on muistettava että kannattava kauppa takaa kattavan palveluverkoston ja on totta kai hyvä asia että kauppojen taloudellinen tilanne on kunnossa

tähän voisin kyllä todeta että tarkoitus tämänsuuntaisessa ajatuksessa on varmastikin hyvä mutta itse olen sitä mieltä että automaattisuus olisi kova taakka jopa mahdottomuus esimerkiksi suomalaisille urheiluseuroille

mutta toivottavasti ei liian suuria nimenomaan tämän lain osalta sillä hallituksen esitys ei suoraan vaikuta kenenkään kukkaroon

mielestäni elinkeinon vastustajien väitteet alasta eivät kestä kriittistä tarkastelua

me maa ja metsätalousvaliokunnassa halusimme omassa lausunnossamme totta kai tuoda tuottajan roolia vahvasti esille ja toivottavasti tämän lain mukana tulee tärkeitä kerrannaisvaikutuksia

viljelijän ja kuluttajan edut ovat tässä asiassa yhteneväiset kun mietitään ketjun toimivuutta ja oikeudenmukaisempaa tulonjakoa

arvoisa puhemies

tämä hallituksen esitys on toivottavasti pieni askel parempaan avoimuuteen ja parempiin kauppatapoihin ja ehkä myös parempiin tuottajahintoihin

edustaja kalmarin puheenvuorossa edellisessä moni kokoomusedustaja sai kunniamainintoja kiitos siitä

sitten edustaja hongisto puhui jälleen kerran asiaa sillä tavalla että metsänomistajien ikääntyminen ja tilojen pirstaloituminen on kyllä haaste aktiiviselle metsätaloudelle ja tarvitaan sukupolvenvaihdoksia kuolinpesien toimivuutta ja yhteismetsien kehittämistä

kuuntelin tuossa tarkkaan ryhmäpuheenvuoroja ja perussuomalaiset haluavat vielä englantiakin suurempia leikkauksia näinhän se kuului

kannattaa myös muistaa se että kaupunkilaismetsänomistus on mahdollisuus ei uhka

meidän on kyllä huolehdittava siitä että riittävät metsäpalvelut se osaaminen mitä metsien käyttöön liittyy on helposti kaupunkilaismetsänomistajan tavoitettavissa

ovatko perussuomalaiset tietoisia siitä mihinkä tämäntyyppinen vaatimustaso johtaisi ykkös ja kakkospilarien osalta

niin se vain on että pitäisi saada lisättyä tietoisuutta oman metsän merkityksestä koko kansantaloudelle

ja se on se juju

arvoisa puhemies

pohjoismaiden neuvostoa syytetään joskus puuhastelusta hieman kuin wienin kongressia aikoinaan

kun seuraa viime päivien ehkä kuuminta poliittista keskustelua suomessa voi neuvostoa pitää ilman muuta kuitenkin edelläkävijänä

arviossa on otettu huomioon jonkinasteinen lehtitilausten määrän väheneminen koska veronkorotuksen arvioidaan siirtyvän tilausmaksuihin

arvoisa puhemies

esitys perustuu hallitusohjelmaan niin kuin täällä on keskustelussa todettu joten tällä mennään ja asia menee läpi

kertomuksessa todetaan että arktisen alueen hyödyntämisessä on löydettävä tasapaino väestön luonnonsuojelun ja luonnonvarojen hyödyntämisen välillä

haluan kuitenkin nostaa esille huolen siitä että arvonlisäveron muuttamisen vaikutuksista lehtialalle on toisistaan ristiriitaisia lausuntoja riippuen siitä keneltä kysytään

lehtialan näkemys on hyvin synkkä se on rehellistä todeta ja ennusteen toteutuessa vaikutukset työllisyyteen ovat ilmeisiä

rivien välistäkään en löydä tukea näkemykselle että esimerkiksi arctia shippingin tai muiden vastaavien yritysten toiminta olisi jotenkin ongelmallista kun se harjoittaa ja laajentaa jäänmurtotoimintaansa arktisilla alueilla yhteistyössä öljy yhtiöiden kanssa

meille päättäjille on tärkeää että tiedotusvälineet raportoivat arvioivat ja kertovat päätöksistä suurelle lukijakunnalle

kyllä tämä hallituksen esitys turveveron laskusta ja metsähakkeen tuen nostosta tämänkin muotoisena on merkittävä suunnanmuutos suomalaisen biotalouden kannalta

arvoisa puhemies

on toki myönnettävä että ensimmäiset vuodet hallituksen osalta olivat suunnan hakemista

totuus lienee että kukaan ei aivan tarkkaan tiedä mitä vaikutuksia veron korottamisella on lehtien tilauskantaan ja alan työllisyyteen

arvoisa puhemies

maaseudun tulevaisuuden kannalta varmastikin maatalouden ja metsätalouden toimintaedellytysten turvaaminen on keskeisen tärkeä

edustaja rundgren ansiokkaassa puheenvuorossaan totesi että ei kannata lähteä merta edemmäs kalaan yhteistyökumppaneita hakiessa

tilojen tuottavuus ja tuotteesta saatava hinta on saatava kohdalleen

määräaikaisuus lain osalta on suljettu pois joten se mitä ovat tekstissä mainitut viestintäpoliittiset toimenpiteet sananvapauden turvaamiseksi jää nähtäväksi ja tärkeäksi osaksi jatkoa kun pyrimme huolehtimaan kattavasta tiedonvälityksestä maassamme

arvoisa puhemies

talouden näkökulma

samalla tavalla tulee käymään suomessa jos tällainen tapahtuisi että tämä kansalaisaloite menisi läpi

kyse on miljardien eurojen jotka ovat liikkumassa suomen kansantaloudessa hankkeesta

itse tulen tuolta pohjanmaalta ja kun täällä muutama edustaja on paikalla niin tätä täytyy lähestyä myös siitä näkökulmasta että kyllä se vahvuus ja osaaminen on myös omissa käsissä että ei me nyt ihan joka asiassa voida pyytää valtiota niin sanotusti apuun

aika mielenkiintoista että esimerkiksi erityisesti vasemmistoliiton suunnalta vihreistä toki tiedetään ja yllättäen myös rkpstä esitetään näkemyksiä jotka voi tiivistää siihen että sähkö tulee töpselistä kyllä se jotenkin hoidetaan

kiina ja venäjä ovat valmiita tuotantonsa laajentamiseen jos suomi jostain syystä vetäytyisi

voisi sanoa että kysymysmerkki ja muutama huutomerkki mielessä yhdyn hallituksen esitykseen

meillä on isoja investointeja sekä metsäteollisuuteen että energiateollisuuteen ja nämä kaikki hyödyttävät kyllä suomalaista yhteiskuntaa ja tuovat merkittävästi uutta työtä ja verotuloja

vastuunkantajia tarvitaan näinä taloudellisesti vaikeina aikoina

maa ja metsätalousvaliokunnan kanssa kävimme valiokuntamatkalla alueella ja siellä kyllä selvisi että suomella on monenlaisia mahdollisuuksia kumppanuuteen yhteistyön merkeissä

meillä on pohjanmaalla elinvoimaisia kyliä joissa on menestyviä hienoja vientiyrityksiä ja se minkä panoksen tähän keskusteluun haluan antaa on se että liikenneyhteyksien kunto on avaintekijöitä

ministeri vapaavuori tuossa totesi että aika ei välttämättä ole otollinen paras mahdollinen kansainvälisen tilanteen johdosta mutta kuitenkin on toimittava

arvoisa puhemies

siitäkin olen samaa mieltä että biotalous ja kotimaisen energian käytön lisääminen edellyttävät pitkäjänteisyyttä

näitä ydinvoimaloiden toimittajiahan ei ole kuin autokauppiaita tervajoella joten fennovoima on tässä tehnyt omat ratkaisunsa ja niihin on perusteet

jäikö lopulta valmistautumatta se on hyvä kysymys

tämän johdosta hallituksen esitys näissä olosuhteissa on riittävä ja sitä lähdetään viemään valtiovarainministeriön ja temin näkemysten mukaisesti sitten eteenpäin

ministeri toi esille omassa puheenvuorossaan materiaalihankintojen haasteellisuuden

minulle on tämmöisellä rautalankamallilla selostettu että tällä hetkellä puolustusvoimien kolmen vanhenevan materiaalin tilalle voidaan hankkia yksi

yhden merkittävän hankinnan aikataulut ja varautumiset ovat poikkeuksellisen pitkiä ja kestävät jopa yli vuosikymmenen

kysymys on tulevasta hävittäjäkaluston uudistamisesta

arvoisa puhemies

lausunnonantajat ovat pääsääntöisesti kokeneet esityksen tarpeelliseksi

arviointi ehdotetaan kohdistettavaksi rakennuksiin joissa niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisessa käytössä oleskelee suuria määriä ihmisiä

ympäristövaliokunta on todennut että kustannukset arvioinnista voivat nousta huomattaviksi riippuen arvioitavasta kohteesta

tosin edustaja mölsä tuossa hieman armahti meitä kun hän totesi että kustannukset on arvioitu yläkanttiin

hyvä jos niin on mutta kuitenkin on mahdollista että yksittäisissä kohteissa voi tulla kustannuksia

tämän johdosta hallituspuolueet tulevat ehdottamaan lain toisessa käsittelyssä kahta lausumaa jotka liittyvät arviointikustannusten kohtuullistamiseen

arvoisa puhemies

kun kuunteli edustaja rantakangasta ja edustaja kalmariakin niin ei tässä nyt mitään hirvittävän suurta ristiriitaa ollut löydettävissä esimerkiksi keskustan ja kokoomuksen näkemysten välille

puuta riittää suomessa moneen tarkoitukseen

kun me käsittelemme tässä tätä turpeen veron alentamista metsähakkeen tuen korottamista niin suunta on otettu ja se on kompassilla katsottuna aivan oikeaan päin

me emme kykene turvetta nostamaan enempää jos eivät lupa asiat ole kunnossa ja myös se että näitten soiden luokitteluun liittyvät asiat saadaan loppuun viedyksi

nyt pitää vain huolehtia siitä että sitten kun niitä lupia siellä aveissa ynnä muualla myönnetään niin heillä on se sama kartta siinä edessä he näkevät mikä on ykkösluokan suo ja mikä on viitosluokan suo ja kaikilla on yhteinen näkemys siitä

hiljaa hiipuminen ei todellakaan ole yhdenkään kunnan tai kuntalaisen etu

voi olla että moni kunta kykenisi kitkuttamaan muutaman vuoden mutta kuntien tehtäviin pitää kuulua myös kehittämistoiminta joka tässä tiedoksiannossa myös esille tuodaan

on tärkeää että alueilla otetaan aloite omiin käsiin

arvoisa puhemies

tähän liittyen kun tässä otettiin esille edustaja hongisto kysyisinkin edustaja hongistolta tietääkö kuntalainen nyt vimpelissä himmelien keskellä kuka vastaa hänen palveluistaan tällä hetkellä

jokainen epäkohta on epäilemättä liikaa ja turkisala tekee parhaansa näitten asioiden korjaamiseksi mutta valtaosa näistä huomautuksista liittyy kantakortteihin kirjanpitoasioihin yksittäisten eläinten merkintöihin

varsinaisia eläinsuojeluasioita ei ole kovin monia

eli nyt kun aletaan laajentamaan tätä keskustelua mistä on kysymys niin havaitaan että näissä vasta argumenteissa ei ole koko totuutta

arvoisa puhemies